niin

no puhutaan nyt

olen täysin vakuuttunut että tässä talossa ei ole yhtään miespuolista edustajaa jota ukiksi tulo ei olisi tehnyt hassuksi

sinänsä olen ikään kuin teoriassa myöskin sillä kannalla että niitten alvia pitäisi keventää

siinä katsannossa kun katsotaan vielä tätä tilannetta missä nyt olemme kun muualta tehdään ne leikkaukset joita täällä on kovasti aiheestakin arvosteltu niin tilanne on nyt kuitenkin uskallan sanoa poikkeuksellinen

sitä paitsi on siinä määrällinenkin puolensa

nyt samat puolueet vaativat voimallisesti että nyt tässä tapauksessa sitä velkaa pitää ottaa jotta voidaan antaa toiselle velkaa

en todellakaan toivoisi jos nyt eduskunta sitten päättäisi tästä verotuksesta että esimerkiksi tämä rasvahiilihydraatti keskustelu jota nyt on viime päivinä käyty tuotaisiin tänne siihen keskusteluun jossa päätettäisiin mikä on terveellistä ja mikä on epäterveellistä

ilman matiaksen ilonan ja annin kiinnostusta myötätuntoa ja auttamishalua mikä tahansa pyrkimykseni kestäisi vain puolet siitä ajasta jonka se kestää yhdessä heidän kanssaan

tosin tällä hetkellä kyllä luulisi että markkinat edes toimisivat sen verran että kun se ei nyt todennäköisesti kovin vaikea kirjoitettava ole niin nyt äkkiä tulisi sitten kilpailijoita lisää

siinä katsannossa minä olen odottanut tätä päivää kuin hepo kesää että työmarkkinatukea joka on suomalaisen perusturvan keskeisin osa se on se osa jolla apua tarvitsevat tukea tarvitsevat eniten suomessa pitävät itsensä kohtuullisessa elämässä kiinni saadaan nyt merkittävästi korotettua ja kuten ministeri risikko totesi saadaan myöskin autettua iso osa ihmisiä pois sieltä viimesijaiselta tuelta eli toimeentulotuelta

tunnen aitoa iloa ja ylpeyttä matiaksen kouluun ja ilonan eskariin menosta

tästä saattaa syntyä paljon uusia kysymyksiä mutta luulen että tässä salissa ja etenkin tulevilla vaalikentillä niihin kysymyksiin päästään kyllä vastailemaan aivan riittävästi joten lopetan tähän

ja kun terveysvaikutuksista puhutaan niin toki näilläkin veroilla voi olla vaikutusta mutta terveyttä edistetään kaikkein parhaiten sillä tavalla että poistetaan yhteiskunnan sosiaalisia ja taloudellisia eroja

mutta kun lakiesityksessä on erikseen luvattu että se kelan toimesta toimitetaan selainpohjaisena ja kun nyt varmaankin on niin että pystymme lain säätämään niin ettei kukaan joudu kohtuuttomaan tilanteeseen niin minun on hymyilemättä vaikea uskoa väitettä että muutaman tuhannen euron investointi kaataisi lääkäriyrityksen

arvoisa puhemies

siinä on se iso ero

samalla tunnen yhteisöllistä iloa ja ylpeyttä suomalaisen demokratian ja sen toimijoiden erityisesti suomalaisen työväenliikkeen suuresta saavutuksesta suomalaisesta hyvinvointimallista

asko seljavaaralle on todettava että eihän se raha todellakaan kaikkea ratkaise mutta havukka ahon kuoliaaksinaurattajaa lainatakseni kyllä se kilo kultaa nyt kumminkin jonkinmoinen apu köyhässä taloudessa on

jopa tämä verotuksen oikeudenmukaisuusongelma poistuisi kun kaikki olisimme suurituloisia

ihan riippumatta siitä onko nyt hallituksessa vai oppositiossa jos tätä ei voi pitää merkittävänä niin on aika kumma juttu

ilman sitä eivät ihmisoikeudet suomessa toteutuisi kuten ne nyt toteutuvat onneksi

kyllä on aika huonosti varustautunut yritys jos näin todella käy ja jos lääkäripalvelut ovat todella niin pienestä kiinni suomen kunnissa niin toivon hartaasti että sote saadaan tässä toteutettua että tämä ongelma saadaan poistettua

minä mielelläni kuuntelen ensiksi mitä ministerit saavat keskenään ratkaistua tästä mallista ja juon sitten kupin teetä ja otan sen jälkeen kantaa tähän asiaan

on totta että myöskin ansiosidonnainen työttömyysturva paranee tästä koska suomessa on sellainen lainsäädäntö

mutta korostan kuitenkin sitä että tärkeämpää kuin erilaisten himmeleiden uudelleen rakentaminen on se että terveydenhuollolla on riittävästi osaavia toimijoita voimavaroja ja myöskin halua löytää parhaat ratkaisut

mutta se väite että tässä olisi ikään kuin suosittu ansiosidonnaista päivärahaa saavia ei pidä paikkaansa

eivät ansiosidonnaista päivärahaa saavat saa yhtään enempää sitä tukea jota siis nyt korotetaan tätä työmarkkinatuen perusosaa

periaatteessahan on kysymys siitä että tähän varustautumiseen olisi ollut aivan hyvää aikaa ja kun tässä oli näitä ihan vakaviakin ongelmia ja nyt sitten eri osapuolten yhteistyöllä siis pitää korostaa että tässä prosessissahan lääkäriliitto on ollut koko ajan mukana se on ollut näissä erilaisissa työryhmissä on ihan vilpittömästi pyritty löytämään ratkaisuja ongelmiin jotka ovat syntyneet siitä että suomessa ict asiat eivät ole oikein kunnossa eivätkä erityisesti tässä terveydenhuollossa siellä vallitsevien lähes monopolien myötä niin kyllä minusta nyt tämä suhtautuminen on aika lailla ylireagointia kun tällä hetkellä tosiasiassa ollaan siinä tilanteessa että se ainoa ongelma nyt on tämä pienten yritysten määrittelyn taso

mutta arvoisat ministerit kysyn nyt kuitenkin kun te huomenna saatte sata komitean työn eteenne ja me nyt taidamme tietää suunnilleen mitä sieltä on tulossa ja siellähän tullaan sanomaan että nämä siellä esitettävät ratkaisut toteutetaan vain julkisen talouden kestävyyden sallimissa rajoissa

mutta tavoitteena tulee olla että se vähitellen poistetaan ja sillä tavalla kyllä päästään oikeudenmukaiseen järjestelmään

minulla on vahva syy uskoa että siellä missä kaikkein haavoittuvimmat lapset eivät joudu heitteille eivätkä almujen varaan kaikilla lapsilla on parempi olla

iloani varjostaa kuitenkin vakava huoli

siitä huolimatta että itse olin ja olen edelleenkin sitä mieltä että se kytkentä kuten sakn hallitus on vaatinut tulisi muuttaa markkamääräiseksi ja sitoa indeksiin jolloin tämä ikään kuin rahoituksellinen ongelma tästä poistuisi olisi pitänyt toteuttaa niin kyllä samalla on sanottava tietysti myöskin se että jos ansiosidonnaista tukea saavilta poistettaisiin tuki kokonaan sillä perusteella että he ovat maksaneet työnantajiensa ohessa omaa vakuutusmaksuaan eivätkä he saisi tätä valtion maksamaa perusetuutta niin sitä saattaisi perustuslakivaliokuntakin jo tutkia suuremmallakin suurennuslasilla

perustuslakivaliokunta on kieltäytynyt ottamasta kantaa onko hallituksen sote järjestämislain keskeisestä rakenne elementistä eli vastuukuntamallista säädettävä perustuslain säätämisjärjestyksessä vai ei

nyt laman alkaessa iskeä täydellä voimallaan lasten pahoinvoinnin kasvun uhkakuva synkkenee dramaattisesti

valiokunta kuitenkin edellyttää että järjestämislain lopullisen sisällön on oltava kuntien tiedossa ennen kuin niiden on esitettävä yhdistämisselvityksensä

suomen valtiolla on julkinen vastuu lasten hyvinvoinnin turvaamisesta

minusta tilanne on kestämätön ja vaarantaa kunta ja etenkin sote uudistuksen

siksi kylmät väreet kulkevat selkäpiissäni kun näen ja kuulen pääministerin vinosti hymyillen lausuvan että kuntien on pantava itse asiansa kuntoon ja tultava jatkossa omillaan toimeen

sen sijaan kaikki nämä muutokset uudistukset jotka nyt toteutetaan kyllä kestävät perustuslain tarkastelun ellei perustuslakivaliokunta sitten ole päättänyt jostain syystä juuri nyt vaihtaa kantaansa

ajattelin esittää sen ennen kuin luin tuon keskustan ja perussuomalaisten tämänpäiväisen viestin joka oli käsittämätön mutta esitän sen nyt tässä kuitenkin

ehkä ed

niin siirtää vastuuta mies jonka johtamat hallitukset ovat keskeisesti olleet romuttamassa kuntien taloutta siirtämällä yhä uusia tehtäviä kunnille ja leikkaamalla samanaikaisesti niiden verotuloja ja valtionosuuksia

anneli kiljusen kytkennät olivat joiltain kohdin vähän laaja alaisia mutta ei voi väittää etteikö tämä eläkeiän nosto kytkeytyisi tähän

mutta uskon nyt kuitenkin että tämä viimeinenkin ongelma tässä saadaan poistettua ja viimeistäänhän se poistuu sitten silloin kun kela saa valmiiksi sen valmiiksi sanomaan oman selaimensa salaa nousu ja lasta ilman oman ohjelmansa sinne selaimiin selaintasolle ja siihen mennessä sen väliajan pystytään nyt varmaan hoitamaan sitten vaikka erityisrahoituksella näitten muutamien yritysten ongelmat jos ei se muuten ratkea

mutta on selvää että myöskin näitä tarveharkintoja tulee poistaa ja siitä syystä edustaja vehviläinen hallitusohjelmassa lukee että työmarkkinatuen tarveharkinnan lopullista poistamista tarkastellaan hallituksen puolivälitarkastelussa

silloin olemme itse asiassa

jokainen kuntansa talouteen perehtynyt valtuutettu tietää ettei löysää leikattavaa kunnissa enää ole

mutta se mikä tässä on mielenkiintoista on se että kun tämä asia eli kelamaksun poisto ja sen miljardin antaminen yrityksille ja kunnille valmisteltiin kolmikantaisesti ja se kompensoitiin työnantajille niin eläkeiän poistossa ei enää näin menetelty ja kyse on kuitenkin työeläkkeistä työeläkemaksuista ja eläkeiän korottamisesta jotka molemmat kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa

kyllä voin todistaa että hyvinvointiryhmässä kokoomusta myöten vallitsi yhteinen näkemys siitä että tarveharkinta on omiaan muodostamaan myöskin näitä kannustinloukkuja ja sen takia siitä pitäisi päästä eroon

sallimmeko me sen

ei ikinä

mutta tosiasia tietenkin on myöskin se että jossain kulkee aina rahojen raja ja sitten käydään keskusteluja siitä miten niitä rahoja käytetään

laki on sinänsä erinomaisen tärkeä ja tämä murheellinen tapaus jossa virheellinen lääke pääsi pahimmillaan tuhoamaan sadan nuoren elämän toivottavasti niin ei kaikkien osalta käy mutta kuitenkin on äärimmäisen valitettava

arvoisa puhemies

ministeri pekkarinen voinko minä siis vaimolleni kertoa että hän voi nyt olla välittämättä näistä esr rahoihin liittyvistä säännöksistä jotka ovat olemassa ja ryhtyä käyttämään niitä rahoja nyt heti siihen koulutukseen johon tarvittaisiin välittömästi rahaa

siksi on tietysti välttämätöntä että valtio kantaa tästä omalta osaltaan vastuun näin kuin nyt ollaan tekemässä

eihän sen kuten nyt edustaja rehulakin hyvin tietää tietenkään tarvitse tarkoittaa sitä että kun me olemme nyt tässä tilanteessa lyöneet hallitusohjelman kiinni tehneet ne valinnat ja alamme nyt toteuttaa tätä lainsäädäntöä niin tässä on nyt kaikki

nyt parhaillaanhan on eduskunnassa käsittelyssä myöskin lääkelain uudistus jossa näitä lääkkeitten testausmenettelyitä tiukennetaan niin että toivottavasti tämänkaltaisilta tapauksilta voidaan jatkossa entistä paremmin välttyä

kyllä ne rahat saadaan tietenkin käyttöön sitten aikanaan kun ne hankkeet on perustettu ja kilpailutettu ja tehty kaikki muut temput mutta se on vasta ensi helmikuussa ja silloin se on aivan myöhäistä

jos karl marx olisi tänään istunut täällä tai talousvaliokunnassa tässä jo useamman viikon ajan niin hän ehkä olisi muuttanut tuolloista näkemystään muotoon kuluttakaa kuluttakaa siinä mooses ja profeetat

kyllä siellä tehtiin takuueläke ja myöskin nämä vähimmäisturvan korotukset pitkin sitä kautta ja siihen on tietenkin aivan yhtäläiset mahdollisuudet myöskin tässä tapauksessa

sinänsä on tietenkin sanottava että näin pääsi osittain käymään sen takia että pandemian puhjetessa kun sen leviämisestä syntyi ehkä nyt tämmöinen jonkinlainen hämminki tai hätäännyskin rokote tuli markkinoille normaalia testausmenettelyä nopeammin ja se varmaan saattoi tähän vaikuttaa

nimittäin kyllähän tästä lakiesityksestä on sekä talousvaliokunnan mietinnössä että erityisesti tässä salissa tämän lain puolustajien puheissa tehty todellinen kuluttamisen ylistyslaulu

mutta olennaista on se että suomalaiseen perusturvaan on nyt saatu merkittävä ja kestävä parannus joka tulee helpottamaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilannetta ja se on suuri saavutus

mutta se mikä tässä sinänsä tarpeellisessa ja välttämättömässä laissa tietysti synnyttää kysymyksen on se että kun vakuutusyhtiöitten vastuut loppuvat ja tarvitaan valtiota kantamaan se jatkovastuu niin missä on sen virheen tehneen lääkeyrityksen vastuu

kataja sanoi debatissa

minun tekisi kyllä mieli sanoa suomalaista vähittäiskauppaa sen keskittymistä mutta toisaalta myöskin sen keskittymän valtaa tarkastellessa ja tarkastellessa sitä myöskin suhteessa tämän lakiesityksen etenemiseen sekä ennen tänne tuloa että täällä eduskunnassa että kyllä ne kuninkaat istuvat tuossa katajanokan tyvessä ja missä se t kaupan pääkonttori nyt mahtaakaan sijaita

vakuutusyhtiöt maksavat ensin ja sitten maksaa valtio mutta virheen tekijä ei maksa ja tästä voisi käydä laajempaakin periaatteellista keskustelua

sekin vaatii rahaa

kun on keskusteltu siitä että miten tämä mittava

tämän nyt näistä kuntien jako osuuksista jotka tässä ovat julkisuudessa pyörineet ja joista on puhuttu enemmän palturia kuin juuri mistään muusta niin pitää tietysti todeta että se laskelma jota tässä on reposteltu tulee kuitenkin tasoittamaan kuntien välisiä eroja eikä lisäämään niitä kuten näköjään perustuslakivaliokunnassakin on esitetty

sieltä ohjataan merkittävästi enemmän suomalaisen päivittäistavarankuluttajan käyttäytymistä tällä hetkellä kuin yksittäisten kuluttajien markkinaperusteisella

kun omaa sellaisen taustan että on joutunut joskus oikein niitten vuokralaisten kanssa elämäänkin ja miettimään mitkä ne vuokrat ovat niin minua hieman tämä keskustelu näistä vesimittareista sanoisinko riemastutti

todettakoon ensin että minun mielestäni tässä vastalauseessa joka on vastalauseeksikin erinomainen on loogisesti analyyttisesti esitetty ne heikkoudet jotka tähän lakiesitykseen sisältyvät eikä minun tarvitse niitä sen vuoksi erikseen ryhtyä tässä käymään läpi

en tarkoita tällä sitä ettei pitäisi panostaa kerrostaloasumisessakin energiansäästöön mutta silloin pitää miettiä minkälaista tukea kenties siihen tarvitaan ettei se kohdistu pelkästään joihinkin ryhmiin pahimmassa tapauksessa kaikkein vähiten maksukykyisiin ryhmiin ja ennen kaikkea mitä muita keinoja on käytettävissä

mutta pariin tässä salissa kuulemaani kommenttiin on pakko puuttua

kyllä nämä rakentamiskustannuksetkin maksetaan näissä julkisesti tuetun rakentamisen omakustannusvuokrissa tämä kannattaa aina tietysti pitää myöskin mielessä

niin jos on kaupan myyjä niin silloin voi todellakin mennä tai itse asiassa minä luulen että useimmiten on pakko mennä juuri sen takia että kun kaupan työntekijöitten palkka on niin pieni niin on pakko mennä ei voi mennä vaan joutuu menemään sunnuntaisin työhön

arvoisa puhemies

on minusta aika kummallista puolustella yksinhuoltajan asemaa ikään kuin sillä että on hyvä että on se toinen puolisko että hän voi ottaa sen lapsen sitten että pääsee kauppaan töihin

minulle ehkä tulisi mieleen ei ole kokemusta yksinhuoltajana eikä kaupan myyjänäkään mutta luulisin että minä ihan mielelläni saattaisin keksiä jotain muutakin tekemistä niinä vapaina sunnuntaina silloin jos siis haluaa käyttää omaa aikaa muuhunkin kuin vain siihen lapsen hoitoon

mutta ratkaisuthan ovat yksilökohtaisia ja aivan varmasti jotkut haluavat olla sunnuntaina työssä mutta jos kaupan palkkataso olisi sellainen että sillä tulisi edes kohtuullisesti toimeen niin uskon että halukkuutta sunnuntaityöskentelyyn olisi erittäin vähän

samalla kun haluan kiittää suomen keskustaa siitä että se on suhtautunut tämän vanhusosioon asiallisesti olen kyllä vähän murheissani tästä perussuomalaisten mellastuksesta

vielä enemmän olen murheissani siitä että suomestakin löytyy näitä sirkkakivelöitä ja muita professoreita jotka nähdessään sanan säästö tulkitsevat sen välittömästi leikkaukseksi

en tiedä kuinka moni niin tekisi jos saisi valita olisiko täällä mieluummin näin tiistai iltana vai sunnuntaina iltapäivällä

itse asiassa suomeen on syntynyt tämmöinen säästöleikkausfetisismi joka on muuttanut säästö sanan merkitystä alkuperäisestään

muistelen pakkolakia säätäessäni kaksi vuotta sitten viettäneeni koko sunnuntaipäivän isänpäivän täällä ja ihan varmasti olisin ollut lastenlasten ja lasteni kanssa paljon mieluummin kuin hommissa

ei kai kukaan kuvittele että suomalainen vanhustenhuolto on niin hyvin järjestetty että sitä ei pystyttäisi järjestämään paremmin niin että se voitaisiin tehdä myöskin taloudellisesti tehokkaammin

kysymys on nimenomaan siitä että kun teemme asiat paremmin ja tehokkaammin niin rahaakin tarvitaan vähemmän

mutta jos me emme pysty tuottamaan vanhuspalveluita nykyistä tehokkaammin tulevaisuudessa niin meidän rahamme loppuvat aivan varmasti